erkki virtanen tässä heitti pallon ilmaan ja otan sen kopin siinä mielessä kun hän kysyi tiesimmekö ennen tätä etelä suomen lääninhallituksen selvityksen julkistamista että vanhusten hoiva on huonolla tolalla ja henkilökuntaa on aivan liian vähän näissä sekä yksityisissä että yhteiskunnan hoitolaitoksissa

ajatus siitä että tässä suoritetaan myös seuranta ja katsotaan mitkä ovat ne mahdollisuudet ajallisen läsnäolon suhteen miten voidaan jatkossa siellä pysyä on mielestäni myös tärkeä

tässä onkin eräs keskeinen ero nykylainsäädäntöön eli vaarantamiskiellosta jo eli vastaa nykyistä toimenpidekieltoa voi saada täyden korvauksen kun toimenpidekiellosta ei ole nykylainsäädännössä tällaista velvoitetta

flegt lainsäädännön toteuttamisessa suomi on ollut enemmänkin laahausankkuri kuin aktiivinen edistäjä ja tämä liittyy taas näihin metsäkysymyksiin trooppisen metsän suojeluun ja niin edelleen

tällä tavalla katsoisin itse tässä paremmin meneteltävän

ei todellakaan

sitten edelleen ministeri cronberg on hienosti paikalla ja hän jo kertaalleen ikään kuin lähti vastaamaan siihen kysymykseen jonka esitin silloin siitä onko keskusteltu ed

no nyt se on muutettu

mielestäni tämä ei ole huono ajatus sinänsä

pulliaisen näkemys siitä miten saadaan kaikki aseet luvanvaraisiksi ja kontrolloiduiksi ja sitten missä vaiheessa kyseinen henkilö ei ole enää luvanvarainen

tynkkysen kanssa joka on valtioneuvostossa ilmastopoliittinen erityisasiantuntija siitä miten tämä vaikuttaa hiilidioksidipäästöihin

iäkkäämpiä ihmisiä ainoastaan lääke elvytetään mutta ei enää oikealla tavalla painallus ja puhalluselvytystä

pulliaisen kanssa yhdessä todistimme tämä ympäristöveron aikaansaaminen on hyvin teoreettinen asia ja tämä kelamaksu on nyt tällä hetkellä valtion velkana ja tulee velkana olemaan edessäkinpäin

nimenomaan ne uhkat ovat siinä että köyhyydellä perustellaan kestämätöntä kehitystä ja halutaan ottaa niin sanotusti luonnonvaroja käyttöön joiden käyttöönotto ei kuitenkaan ole ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta tai luonnonvarojen järkevän käytön kannalta kestävällä pohjalla

pääministeri oli siitä aika tavalla samaa mieltä heidän kanssaan että hiilivuoto on ongelma suomelle

lakia rakennusperinnön suojelemisesta säädetään aikana jolloin talouden liberalismi ja omistajan oikeudet ovat korostuneessa asemassa

tämä on vähän saman tyyppinen keskustelu kuin ajokorttikeskustelu kuinka kauan sillä autolla voi ajaa kuinka kauan voidaan käsiaseita tai yleensä aseita ja aselupaa pitää

tässähän nyt halutaan nimenomaan painottaa näiden tupakkatuotteiden merkintöjen tärkeyttä ja sitä että sen tyyppisten tupakkatuotteiden joissa ei ole näitä eu direktiivissä määriteltyjä merkintä

se on se heikoin ketju

tiedän sen ongelman mikä liittyy tähän että jos meillä on matalaenergiatalo tai negatiivitalo niin ehkä silloin tällä ei ole ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta taloudellista merkitystä

hiilivuoto sinänsä ei ole ollut syy teollisuuden siirtymiseen suomesta muualle eikä se että sähkön hinta olisi ollut erityisen paljon kalliimpaa tai päästöpolitiikka suomessa olisi tiukempaa päästöt ilmaan maaperään ja veteen vaan yksinkertaisesti muutto kiinaan on ollut pääomakysymyksistä kiinni tai markkinoiden läheisyydestä

mutta puhemies nyt on oleellista myös se että eduskunnan oppositiolla on sellainen periaate että pienituloisia ihmisiä pitää tukea ja kohdistamme kritiikkiä siihen että kun korjausavustus ei todellakaan kohdistu pienituloisiin ihmisiin ei voi edes sanoa että kaikkein pienituloisempiin noin miljoonaan suomalaiseen eläkeläiseen ja niin edelleen

sotilasvammaan ja yleensäkin veteraanikuntoutukseen liittyvät voimavarat pitää säilyttää ja kuntoutusta laajentaa uusiin ikäluokkiin ja laajemmin myöskin kotirintamalla

muuten niistä elvytystoimista

hallituksen alkuperäisen esityksen mukaan alueellinen ympäristökeskus voi kieltää rakennuksen kulttuurihistoriallista merkitystä vaarantaviin toimenpiteisiin ryhtymisen

niitä olisi tietysti pitänyt katsoa aika paljon tarkemmin ja muun muassa tuo savonlinnan moottoriliikennetyyppinen tie läpi sen taajaman on näitä kaikkein ongelmallisimpia elvytysratkaisuja jossa ei kyllä ole kestävän kehityksen kannalta mitään positiivista

tähän että ed

toinen hyvä asia on tietysti tämä kansallisten kaupunkipuistojen perustamisen helpottaminen se on hyvä

sen vuoksi myös maakuntaliittojen tiedonhankintaa pitäisi pystyä tukemaan asiantuntevuutta lisätä ja vahvistaa

rehula ja ed

akaan penttilä voivat olla samaa mieltä ja minä sitten eri mieltä tästä sairausvakuutuksen korvattavuuden oikeudesta potilaille jotka käyvät yksityisellä erikoislääkärillä tai yleensä yksityissektorilla niin ehkä se on sitä että minä näen tämän asian käytännönläheisesti ja ehkä niinkin että se ei ole ideologinen kysymys meille kenellekään vaan käytännön kysymys

ja tämä marketeissa kulkeminen shoppailu sen opettaminen lapsille että tämä on sitä elämää että mennään käsi isän ja äidin kädessä katsomaan tavaroita ja mietitään mitä ostettaisiin ei vie tätä planeettaa ed

sitten tähän negatiiviseen puoleen

perustuslakivaliokunta kuitenkin totesi muotoilun ongelmallisuuden koska sääntelyn sanamuodon mukaan siis voidaan suojella suojelun edellytysten täyttyminen ei vielä välttämättä johda suojelupäätösten tekemiseen

se on tämä valituslupajärjestelmäkysymys

tämä asiahan oli aikaisemmin edellisen hallituksen aikana eduskunnassa ympäristövaliokunnassa

mitä tulee puunjalostusteollisuuteen se on taas hyvästellyt suomen sen takia että se saa suuremmat voitot kasvattamalla eukalyptusta brasiliassa uruguayssa tuottamalla siellä sellua viemällä sen kiinaan

niin emme myöskään pysty etenemään tässä ilmastonmuutoksen hillitsemistilanteessa jos ei pienituloisten ihmisten taloja pystytä saamaan energiatehokkaiksi tai heidän lämmitysjärjestelmiään muuttamaan energiatehokkuuden suuntaan ja ilmastonmuutosta hillitsevään suuntaan

tämän asiantuntevuuden vahvistaminen vaatii resursseja ja niiden takaamiseen vain tällä ajatuksella että on yksi henkilötyövuosi per maakuntaliitto en itse voi valitettavasti uskoa siihen että se olisi riittävä voimavara tarvitaan enemmän

silloin hallituksen esitys oli suunnilleen näin että mikäli asia on ratkaistu oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa niin silloin asemakaavaa käsiteltäessä pitää hakea valituslupaa jos hallinto oikeuden päätöksestä haluaa valittaa korkeimpaan hallinto oikeuteen

pulliainen totesi vaikuttaa siltä että nämä ajatukset ovat aika tavalla aikaisemmin jo muotoutuneet tänne eli on nyt sen tyyppinen maku näissä teksteissä että ne eivät tietenkään nyt tätä viime ajan tilanteen selvittämistä sisällä joka liittyy tähän palvelujen järjestämiseen

siitä meidän pitäisi päästä

ne nimenomaan suku toteuttaa hoidon tarpeen arviointi aikaisemminhan tämä puuttui ja tämä on ollut sellainen musta piste musta aukko tässä terveydenhoidossa

tässä kulutetaan jo tällä hetkellä suomalaisten toimesta parin maapallon verran kun on käytössä vain yksi ja syyskuun loppupuolelta eletään jo seuraavan vuoden varassa kun on sen kulloisenkin vuoden maapallon tuottamat resurssit käytetty

siis eu todella tekee kaikenlaisia hyvin yksityiskohtaisia direktiivejä ja erilaisia määräyksiä

upmllä on hyvin likaiset jäljet paljon täällä ei kalimantanista vaan jo vaalisuma sumatralta riau pulp and paper yhtiön osakkaana

mutta minun mielestäni se että se poistettaisiin noin vaan ja sanottaisiin että tehdään asiasta selkeä vahvistetaan terveyskeskuksia niin en usko että se näin toimii

tämän vuoksi ja kellon lähetessä kohta puoli kahdeksaa ja kun täällä istuvat paikalla niin kuin aina ed

se on sieltä lähtenyt pois mutta siinä oli suomalainen teollisuus vahvasti mukana koko projektin toteuttamisessa ei vähiten pöyry consulting

erikoislääkäripalvelujen saamiseksi sellaisilla paikkakunnilla kuin esimerkiksi kotka siellä nimenomaan tämä sairausvakuutusmaksutuki auttaa pienituloista vähäväkistä väkeä pääsemään erikoislääkärin vastaanotolle ja se on mielestäni arvokasta

silloin ympäristövaliokunta päätyi yksimielisesti siihen että muutettiin tässä hallituksen esitystä siltä osin että mikäli kyse on kysymyksessä on nimen omaan käyttöön tapaa ratkaistu haluttiin rajata se asia maankäytön tapaan

se on varmasti me kaikki olemme samaa mieltä aivan perusongelma ihmisen terveyden näkökulmasta ja siitä on hyvin monenlaisia seurauksia tupakoimisesta ihmisen terveydelle ei ainoastaan ennenaikainen kuolema vaan yleensäkin hyvinvointiin liittyviä ongelmia jotka liittyvät muun muassa valtimoverenkierron heikentymiseen ja jonkunlaiseen jatkuvaan hiilimonoksidimyrkytykseen

nyt avataan tätä kaupassa käynnin mahdollisuutta puhutaan kauniita valinnanvapaudesta

kaiken kaikkiaan meillä on tietysti vielä paljon tekemistä

muuten toivon todella että tämä suuri kehys globaalikehys on seuraavassa selonteossa vahvemmin esillä

eli paljon tällaista

tässä on positiivisia askeleita

pulliainen ed

valpas ja puhemies on pakko tässäkin tyhjille sosialidemokraattien tuoliriveille vain todeta se että ei oikein löydy siitä sosialidemokraattien liturgiasta ja puheesta ja paatoksesta jota täällä olemme kuulleet perusteluja sille että he eivät ole voineet kannattaa tätä ehdotusta

mutta puhemies ed

arvoisa puhemies

elinkeino liikenne ja ympäristökeskus voi kieltää rakennuksen kulttuurihistoriallista merkitystä vaarantaviin toimenpiteisiin ryhtymisen

tämä oli sitten myös suuren salin päätös eli asia kuului lopulta niin että mikäli maankäytön tapa oli ratkaistu oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa niin asemakaavan kohdalla siitä ei voitu valittaa ensimmäisen tuomioistuinasteen jälkeen seuraavaan eli korkeimpaan hallinto oikeuteen ilman valituslupaa

seurujärvelle totean että sen vetoomuksen allekirjoittajina on nimenomaan pohjavesiasiantuntijoita ja se pohjautuu heidän käsitykseensä tiedemiehinä tutkijoina

nämä abc huoltamot joidenka vähittäiskauppamyyntiaukioloa aivan oikealla tavalla tarkastellaan tässä laissa ja rajoitetaan ovat s marketin päässä kööt siis ketjun ja ryhmän omistuksessa

vaarantamiskielto on kuitenkin määrättävä aina kun suojelun turvaaminen sitä välttämättä edellyttää

viekö tämä tupakkatuotteiden käytön vähentämisen suuntaan siitä ei tietenkään kovin suurta näyttöä ole ennakoitavissa mutta kaiken kaikkiaan tietysti pienetkin askeleet ovat tarpeellisia

sternin laskelmista on puhuttu

ei pystytä kunnolla puhdistamaan nykyisiä jätevesiä

mutta tämä käytäntö joka täällä talossa on kun vastalauseesta äänestetään että ei välttämättä tiedetä vastalauseen sisältöä varmaan toteutui viime perjantaina

tässä mielestäni valiokunta toimi erittäin viisaasti selvästi osoitti mistä on kysymys maankäytön tavasta ja siitä mihin suuntaan siis maankäyttötapa on ratkaistu onko se peltomaata tai asumiseen tarkoitettua ja niin edelleen

onko nyt niin että vastaavasti kun tätä kavennetaan halutaan antaa tai joudutaan antamaan tilaa siellä markettipuolella joka on se todellinen ongelma

kun ympäristövaliokunta keskustelee siitä millä tavalla voidaan kerätä näitä uusia innovatiivisia tuloja ja kun me käsittelemme esimerkiksi lentoliikennettä on aika hankalaa tuoda niitä ajatuksia esiin että voitaisiin esimerkiksi tuoda lentomaksu ja käyttää sitä nimenomaan tähän kolmannen maailman kehittyvien maiden teknologian siirtoon ja niiden adaptaatiotukeen

arvoisa puhemies

mielestäni talousvaliokunnan lausunto joka on tässä valtiovarainvaliokunnan mietinnön liitteenä kuvaa tällaista äkkioptimismia ja uskoa näihin markkinoihin kun nämä osakekurssit ja myöskin kreikan valtionlainojen korkokäyrät on tänne jäljennetty

täällä on käynyt aivan selvästi ilmi että koko sali on sitä mieltä että abc huoltamoiden vähittäiskauppaa kuuluu rajoittaa niin kuin muitakin vastaavia

voi kysyä tietysti hallitukselta minkä takia hallitus ei tuo sellaista esitystä eduskuntaan jossa lapsilisä säädettäisiin etuoikeutetuksi tueksi nimenomaan sen vuoksi koska juuri kuulimme että köyhyyttä on lapsiperheissä ja kaikki tiedämme että varsin moni lapsiperhe on todellakin joutunut käymään toimeentulotukea hakemassa ja turvautuu toimeentulotukeen jolloinka lapsilisän nostaminen ei sellaisenaan nosta perheen tuloja lainkaan vaan se nousu vähennetään sitten toimeentulotuesta

tämä ehdotus saattaa tuntua pieneltä tai ehkä epäoleelliselta mutta mielestäni on kysymys erittäin oleellisesta asiasta ja tuskin se vahingossa tämä välttämättä sana sinne perustuslakivaliokunnankin muotoiluun on eksynyt

jos ajatellaan tilannetta että on tupakka aski jossa sitten lukee vaikkapa että tupakoivat kuolevat nuorempina tai tupakointi raskauden aikana vahingoittaa lastasi tämäntyyppiset viestit ihmisille odottaville äideille ja niin edelleen

näin ollen siirtoviemärikysymys tulee ennemmin tai myöhemmin ajankohtaiseksi ja sillä on erittäin voimakas vaikutus kansallispuiston luonteeseen syvine kaivantoineen ja rakentamisineen

mutta nyt arvoisat kansanedustajat hallitus on tehnyt mielestäni varsin rohkean ja vähän kummallisen esityksen eli asemakaavoitukseen ehdotetaan otettavaksi valituslupajärjestelmä silloin kun asemakaava on oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella

arvoisa rouva puhemies

kuitenkin me jo maanantaina huomasimme uuden tilanteen ja siis sen ettei se hype mikä silloin viikonloppuna oli ollut kovinkaan kantava

loppujen lopuksi tämmöinen yksinkertainen psykologinen silmä tai ei yksinkertainen välttämättä mutta itse siinä tilanteessa tapahtuva havainnointi on ihan varmasti arvokkaampaa kuin sanotaan nyt kelan lääkärien papereista ihmisen sairauden päättäminen tai psykiatrin no en malttanut mutta kuitenkin

hallituksen esitys ja myöskään ympäristövaliokunnan mietintö eivät samalla tavalla vahvista suojelun tavoitteita kuin nykyinen rakennussuojelulaki nimenomaan tämän toimenpidekiellon luonteen pois jäämisen vuoksi

ovat tietysti vaikuttavia

tänä aamuna todella kööpenhaminaan lähtijät olivat ympäristöministeriössä

mutta kaiken kaikkiaan tässä on tietysti aikamoinen osoitus myös eun lainsäädännöstä ja sen yksityiskohtaisista määräyksistä

eli ei ole kysymys enää siitä että kiista joka on syntynyt myöhemmin asemakaavavaiheessa olisi millään tavalla varsinaisesti yleiskaavavaiheessa ollut esillä

kiinnitän myös huomiota siihen mitä pääministeri totesi tänään

tässähän sisällöllisesti muutetaan vastuusuhteita

eli kun me katsomme tätä kriisiä niin me katsomme sitä liian pinnallisesti emmekä niitä todellisia syitä

sillä tavalla että oda kuitenkin on nyt otettu osaksi tähän kehittyvien maiden tukirahoitukseen

väestörekisterikeskus nostetaan niin sanottujen varmennepalvelujen vastaavaksi toimijaksi

no päämäärä joka tapauksessa on hyvä ja keinot ovat joskus varsin pikkutarkkoja

muuten puhemies vielä lopuksi haluaisin viitata tähän kaavoitukseen

kun luin pääministerin puheenvuoron niin ehkä hänkään ei ihan niiden perussyiden tasolle ole päässyt jotka liittyvät tähän talousjärjestelmään

asia ehkä ei ole lainkaan keskusteluttanut aikaisemmin valtuustoa joka on tämän yleiskaavan hyväksynyt ja sitten kun asemakaava on esillä niin sieltä tuleekin ongelma ja se menee tietyllä tavalla läpi siellä valtuustossa vaikka äänestyspäätöksenä mutta kansalaisen kohdalla sitten jos hän joutuu hakemaan korkeimpaan hallinto oikeuteen valituslupaa hänen valitusoikeutensa ehdollistuu

tämä on jälleen kova isku sille miten kööpenhaminassa menestytään

myös tietosuojan on sen verran annettava periksi koska aivan niin kuin soininvaara ehdotti geenipankki ideaa ja se sai kauhean vastaanoton ainakin omiensa taholta en minäkään voi oikeastaan mitään sille että minun tekisi mieleni ehdottaa tiettyihin asioihin aina psykologista testiä

se mihin itse haluan kiinnittää aivan lyhyesti nyt tässä tilanteessa huomiota on sähköinen lääkemääräys ja siitä annettava lainmuutos

ministeri varmasti suhtautuu vakavasti kuntien tilanteeseen ja on tietoinen monista ongelmista

heikkisellekin toivoisin nimenomaan aktiivisuutta tähän suuntaan sekä omassa ryhmässä että valiokunnassa ja yleensäkin uskon löytyvän valmiuksia toimia tähän suuntaan että lapsilisä olisi toimeentulotukea määriteltäessä etuoikeutettu tulo ja se toimeentulotuki ei siis leikkaannu jos lapsilisä nousee

mutta niin kuin sanoin jo metsästyksen suhteen näillä tietyillä alueilla on jo niin paljon vanhempaa polvea joilla on koko sen alan tietämys ja ihmistuntemus että heidät on kytkettävä tähän prosessiin mukaan

vaikka seisomaan nousten koska meillä tämä pohjalista arvoisa puhemies

tätä toki tarvitaan ja yhteistyö on varmasti hyvä asia mutta ei sillä tavalla että se vaarantaa rakennuksen kulttuurihistoriallisen arvon säilymisen

mutta tiedämme että sinne miinoitettiin hyvin paljon etukäteen ja tiedämme senkin että nimenomaan kaavoituksella me emme pysty nykyrakenteiden hiilidioksidikuormaa ratkaisemaan vaan siihen kylläkin ministeri cronberg tämä laki vähittäiskaupan aukioloista vaikuttaa ja myös aukioloaikoja säätelemällä ja osoittamalla kaupankäynnin lähikauppoihin viikonloppuisin voisimme auttaa hiilidioksidikuorman hillitsemisessä

olen täysin samaa mieltä

perusteluni on se että perustuslakivaliokunnassa ei ole tässä muodossa käsitelty tätä pykälää jossa siis on lääkärillä velvollisuus aina selvittää tämä asia riippumatta siitä tietääkö hän aseen hallussaolosta vaiko ei jolloinka tehdään tällainen jatkuva ilmoitteluketju lääkärin vastaanotolta tai terveyskeskuksesta poliisiin

lisäksi vastalauseessani asian vireillesaattamisoikeus tulee antaa sellaiselle rekisteröidylle yhteisölle jonka toimialaan kuuluu kulttuuriperinnön tai ympäristön vaaliminen

nyt on kysymys siis reseptistä sähköisestä lääkemääräyksestä ja tiedämme että ihmisten menot jotka liittyvät lääkkeiden käyttöön pitkäaikaiseen käyttöön erityisesti ovat siis huomattavia huolimatta siitä että lääkkeiden hinnat osittain ovat tulleet niin sanotusti alas

se edellisen hallituksen ehdotus oli ehdottomasti viisaampi siinä mielessä että kun asia on kerta käsitelty se on näin mutta tässä vain sanotaan ehdoksi että tämä ongelma asia sanotaanpa vaikka ongelma asemakaava sisältää sanoo

viimeksi kun asiaa käsittelimme tässä salissa keskeisenä kysymyksenä olivat vaalilupaukset ja se että kokoomuspuolueelle oli lapsilisän sitominen indeksiin kynnyskysymys hallitukseen menolle

tämä on kuitenkin se tosiasia jossa tuon tyyppinen kaupunki elää ja näin ollen kysyn ovatko teidän mielestänne valtionosuudet kunnille kunnossa

nyt edelleen odotamme sitä milloin merkittävä hallituspuolue saa aikaan sen että lapsilisät sidotaan indeksiin

hemmingin puheenvuoron johdosta todeta ettei ole vasemmistolaista retoriikkaa viitata siihen että pankkimaailma on ollut mukana tässä kreikan suorittamassa operaatiossa jossa on ollut hämäystä selvää valehtelemista väärien tietojen antamista ja myös pankkimaailmasta annettu ohjeita miten tällaiseen ylivelkaantumiseen päästään euroalueella ilman että se paljastuisi selkeästi ja ajoissa

se iso asia miten me yhteiskuntarakennetta kaavoitamme on olemassa ja siinähän nimenomaan nykyhallituksen asuntoministeri vapaavuori on toiminut hyvällä tavalla ja pistänyt hanttiin näille erilaisille painostusjärjestöille joita on ilmaantunut etenkin edellisten eduskuntavaalien yhteydessä

mielestäni tämä perustuslakivaliokunnan mahdollisuus kuulla tässä asiassa on hyvin perusteltu ja toivon myöskin että siellä otettaisiin myös tämä sosiaali ja terveysvaliokunnan kanta myöhemmin huomioon omalla pyynnöllään siltä valiokunnalta

kun keskustelin asiasta selvitysmies lauri tarastin kanssa tässä vastikään niin hän myönsi että tämä on tietysti ongelma ja toisin kuin aikaisemmin on linjattu ja se jäi siihen

tämän vuoksi toivoisin todella että valiokunta ottaisi kannan näiden maksujen suuruuteen ja sillä tavalla puolustaisi potilaita ja asiakkaita

suojelu voi kohdistua myös rakennuksen osaan rakennuksen kiinteään sisustukseen taikka muuhun rakentamalla tai istuttamalla muodostettuun alueeseen kuten siis puistoon

mielestäni tämä on jonkunlainen voisiko sanoa jopa valmisteluhassaus siis tällainen vahinko että se on näin mennyt

hyvin tärkeää on toki sitten se että nämä terveysongelmat pystytään toteamaan ja ne voidaan sitten myöskin viedä viranomaiselle eli poliisille tiedoksi mutta ei tällaisella pakkovelvoittamistavalla joka loukkaa tietyn ihmisryhmän oikeuksia tekee tällaisen ikään kuin epäilyttävän joukon esimerkiksi terveydentilaltaan huonokuntoisista potilaista joilla on psyykkisiä ongelmia mutta jotka kuitenkaan eivät ole sitten tällaisia uhkia kenellekään kun heillä esimerkiksi ei ole ollut koskaan eikä tule koskaan olemaan aseita

toinen asia on se että pankit ovat tehneet varsin hyvää tiliä toimimalla sijoittajien välikätenä ja maksamalla sitten ylisuuria korkoja sijoituksista ja tämä kysymys siitä miten pankit saadaan mukaan tähän velanhoitoon tähän ongelman ratkaisemiseen on selvitämme

tosiasiassa jos me tarvitsemme nopeasti tontteja rakentamiseen me tarvitsemme vaikuttavia toisenlaisia keinoja kuin näitä hyvin marginaalisia valitusten kaventamispäätöksiä

vastalauseessani täsmennetään muutoksenhakuoikeus toimialueellaan sellaiselle rekisteröidylle yhteisölle jonka toimialaan kuuluu kulttuuriperinnön ja ympäristön vaaliminen